sosialidemokraatit ovat minun mielestäni selvällä suomen kielellä täällä ilmoittaneet sen että me tuemme suoria vaaleja maakuntatasolla jos tämä maakuntahallinto toteutuu

me olemme esittäneet että pitäisi edetä sote edellä katsoa nimenomaan tarpeet sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden näkökulmasta siitä näkökulmasta miten ihmiset saavat palveluita miten ne palvelut rahoitetaan ja näihin meillä pitäisi olla vastauksia

sdpn linja on selvä

hädänalaisia on autettava turvapaikkaprosessit pitää saada kuntoon pitää hakea yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuita kotouttamiseen on panostettava ja se on hoidettava hyvin

mutta kun kuuntelen täällä keskustan edustajien ja kokoomuksen edustajien puheenvuoroja niin en kyllä oikein saa selvää oletteko te edes etenemässä yhtä jalkaa tässä uudistuksessa

me tarjoamme yhteistyön kättä hallitukselle tämän kokonaisuuden osalta

onko se se että maakuntatasolle veroa ei tule niin kuin zyskowicz täällä edustaa vai onko se se että maakuntatasolle ehdottomasti vero oikeus tai rahoitusvastuu pitää tulla niin kuin edustaja anttila täällä edustaa

mutta tämä tilanne kokonaisuudessaan on kyllä hankala ja haluaisin nostaa esiin tämän eun ja turkin välisen pakolaissopimuksen ja sen että kun nyt sitten pyritään siihen että turkista ei eu alueelle enää pakolaisia entisessä määrin tulisi niin samaan aikaan me emme kuitenkaan saa kääntää katsettamme pois niistä ihmisoikeusongelmista joita turkissa on niistä ongelmista joita euroopan raja alueilla turkin alueillakin on näiden ihmisten osalta jotka esimerkiksi pakolaisleireillä ovat

tampereen kaupunki on joka vuosi lisännyt omia työllisyyden hoidon määrärahojansa koska me tunnustamme ja tunnistamme sen että tämä ongelma on oikeasti todella vakava paitsi kaupungin myös näiden ihmisten näkökulmasta

olen iloinen siitä että kuntavaalien osalta tähän nyt jonkunnäköinen selvyys on saatu että kuntavaalit pidetään ensi keväänä aivan kuten alkuperäisessä aikataulussa oli

mutta tässä nähtiin kyllä jonkunnäköinen kummallinen näytelmä näiden maakuntavaalien siirron kuntavaalien siirron osalta ja kunnissa ollaan oltu aika hämmentyneitä siitä milloin ne vaalit nyt oikein pidetään

ja valitettavasti täällä työllisyyden hoidon puolella hallitus ei ole antanut meille niitä eväitä tehdä tätä politiikkaa mitä me nyt tarvitsisimme

arvoisa puhemies

työelämä on pirstaloitunut ihmiset tekevät nykyään enemmän pätkätöitä osa aikatöitä töitä hyvin epävarmoissa työsuhteissa ja tästä myös nämä nollatuntityösopimukset ovat osoitus

arvoisa rouva puhemies

edustaja kärnä totesi että suomessa jollakin tavalla oltaisiin harjoitettu erityisen aktiivista kaupungistamispolitiikkaa

tämä tietenkin aiheuttaa työntekijöiden näkökulmasta aika epävarman tilanteen nimenomaan tulevaisuuden suhteen sen suhteen miten suunnitella omaa elämää miten suunnitella oman perheen elämää ja tämä huoli on aito minkä tämä kansalaisaloite nostaa esiin nimenomaan työntekijöiden näkökulmasta

näinhän ei suinkaan ole

suomessa on hyvin pitkään harjoitettu hyvin tehokasta aluepolitiikkaa ja sen takia meillä kaupungistuminen on ollut huomattavasti hitaampaa kuin monissa muissa euroopan maissa kuten esimerkiksi monissa pohjoismaissa

näkisin että tämänkaltaista ongelmaa minkä tuossa puheenvuorossa esititte ei ole

sen takia toivon että eduskunta hyvin laajasti yhtyy tähän aloitteeseen ja toivon myös kuulevani työministeri lindströmiltä että hän edelleen niin kuin aikaisemmin on ilmoittanut haluaa tätä asiaa edistää

sen sijaan meillä on ongelma siinä millä tavalla me varaudumme siihen että ihmiset muuttavat kaupunkeihin enemmässä määrin

mutta edustaja mikkoselle haluan tässä todeta kuten täällä aikaisemminkin on todettu että vaikka tässä aloitteessa halutaan kieltää nollatuntisopimukset niin kuitenkin edelleen työntekijän tahdosta perustellusta syystä tulevaisuudessakin olisi mahdollista tehdä työtä tämänkaltaisessa työsuhteessa eli kokonaanhan tämä mahdollisuus ei ole poistumassa mutta sitä rajataan tällaisissa epätoivotuissa tilanteissa joissa työntekijä tahtomattaan joutuu työtä tekemään

vastauspuheenvuoron vielä edustaja kärnä ja korhonen

minä sanoin että jos maakuntauudistus toteutuu mehän emme tällä hetkellä vielä tiedä me emme ole saaneet hallitukselta mitään selkeitä vastauksia miten te aiotte nämä uudistukset toteuttaa ja niitä nyt odotamme niin ehdottomasti me olemme sillä kannalla että sitten tietenkin kansanvaltainen järjestelmä pitää luoda vaalien kautta pitää mennä

mutta tällä hetkellähän me emme tiedä vielä miten te aiotte tämän sote ja maakuntauudistuksen toteuttaa ja kyllä minä ainakin mielenkiinnolla odotan näitä teidän linjauksianne kun teillä on aika paljon täällä vielä kysymyksiä auki

aivan erinomaista jos hallituspuolueiden edustajat ovat sitä mieltä että tässä finanssitransaktioveron valmistelussa suomen pitäisi olla mukana ja tällainen vero voitaisiin jopa ottaa käyttöön koska aiemmin hallituspuolueiden edustajilta erityisesti ehkä kokoomuksen suunnalta on kuulunut viestiä siitä että tähän valmisteluun ei ensinnäkään haluta lähteä ja että tällaiseen veroon suhtaudutaan hyvin epäilevästi että sitä ei kannattaisi ottaa käyttöön

sitten edustaja kärnälle toteaisin sen että se on ihan totta että meillä on tällä hetkellä väliportaan hallintoa mutta toisin kuin äskeisestä puheenvuorostanne ymmärsin niin eihän se ole ollut keskushallintovetoista vaan kuntapohjaista

mutta ilolla kyllä tervehdin tätä edustaja hoskosen puheenvuoroa ja toivon todella että hallituspuolueet laajemminkin ottaisivat nyt asian omalle agendallensa ja saisimme esityksiä myös tästä asiasta

meillä on ollut maakuntahallintoa kuntapohjaisesti järjestettynä niin että kunnista valitaan luottamushenkilöt päättämään esimerkiksi maakuntavaltuustoon maakuntakaavoista ja muista tehtävistä joita maakuntavaltuustoilla tai maakuntahallituksilla esimerkiksi on

sen lisäksi meillä on tietenkin tämmöinen yhtymäpohjainen toiminta kunnissa kuntien välillä on paljon kuntayhtymiä joissa päätetään erilaisista asioista osa päätäntävallasta on siirretty näille

sitten meillä on sairaanhoitopiirit ja niihinkin kunnat nimittävät edustajansa eli kyllä se toiminta on ollut sillä tavalla kuntapohjaista tähän asti ei keskushallintovetoista ellette te sitten viitannut valtion aluehallintoon joka tietenkin on kysymys erikseen

sinänsä pidän aika kummallisena sitä että te odotatte meiltä vastausta siihen miten me puolueena suhtaudumme teidän uudistukseenne kun te ette ole onnistuneet vielä kertomaan meille mikä se teidän uudistuksenne on maakuntavaalien sote uudistuksen ja maakuntahallinnon osalta

arvoisa puhemies

edustaja uotila aivan oikein palautti tätä keskustelua takaisin tähän aiheeseen joka on asuntopolitiikka mutta kun täällä edustaja hoskonen ja muut hallituspuolueiden edustajat selkeästi kokevat tarpeelliseksi nyt jollakin tavalla herättää vastakkainasettelua kaupunkiseutujen ja muiden alueiden välillä niin näkisin että tämäntyyppinen vastakkainasettelu on täysin turhaa

kyllä olen vähän ihmeissäni nyt tästä keskustelusta että niin keskustan kuin kokoomuksen edustajia kamalasti kiinnostaa sosialidemokraattien vaihtoehto

me tarvitsemme aktiivista kaupunkiseutupolitiikkaa taloudenkin takia elinkeinorakenteen takia sen takia että ihmiset luonnollisesti myös hakeutuvat tällä hetkellä kaupunkeihin

me tarjosimme yhteistyön kättä

olisimme halunneet jatkaa parlamentaarisella valmistelulla koska kyse on näin isosta merkittävästä koko kansaa koskettavasta uudistuksesta

toivon että tässä myös hallituspuolueiden edustajilla on tahtoa nähdä kaupunkiseutujen kehitystarpeet näiden eri osa alueiden osalta joihin myös tämä asuntopolitiikka kiinteästi liittyy eikä muodosteta teennäistä vastakkainasettelua maaseutumaisten alueiden ja kaupunkiseutujen välillä

myös minä haluan kiittää edustaja kivelää ryhdikkäästä puheenvuorosta mutta valitettavasti samaa ei voi sanoa sitten edustaja heinosen puheenvuorosta täällä

te hallitus torjuitte sen että me yhdessä lähtisimme tätä uudistusta viemään eteenpäin ja täällä te nytten meille esitätte ihmeissänne kysymyksiä

me olisimme tulleet mielellämme tekemään sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tarjonneet osaamisemme tähän kokonaisuuteen koska minun mielestäni tämä on niin iso kokonaisuus että tähän tarvittaisiin kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistä ponnistusta ihan aidosti

tämä on iso kysymys koskettaa jokaista suomalaista ihmistä mutta te torjuitte sen yhteistyön käden minkä me teille annoimme

eli kyllä tässä on aivan selkeästi rikottu niitä yhteisiä pelisääntöjä jotka on yhdessä sovittu ja toivon että myös edustaja heinosella on selkärankaa tämä myöntää

sinänsä varmasti tässä ihmiset jo turhautuvat siihen että keskustelemme sote uudistuksesta kun meidän pitäisi keskustella vaalilain muuttamisesta mutta kyllä minäkin haluaisin saada hallitukselta nyt selkeitä vastauksia tähän sote uudistukseen

arvoisa puhemies

me lähdemme ja teki siitä että maan hallituksen kyselytuntia me ohjaamme koko hänen veropolitiikan tottakai hallitusohjelmaan

me pyrimme pitämään meitä veropolitiikkamme vakaan hyvä käytös tarkoittaa sitä että meillä on leveä veropohjaa ja matala verokannat me pyrimme myös siihen että verotus on tulevaisuudessa yksinkertaisempi järjestelmänä

myös minä olen esittänyt täällä hallituksen edustajille kysymyksiä siitä miten te aiotte ratkaista tämän soten maakuntahallintouudistuksen maakuntavaalikysymyksen ja me emme ole saaneet täällä teiltä vastauksia näihin kysymyksiin

kun mitä se on tänä päivänä me olemme tietoisia siitä että suurten rahoitus tulee omalla tavallaan myös mullistamaan meidän verojärjestelmää joka liittyy myös tietty perusperiaate jota me lähdemme rakentamaan iso se että peruutus ja verojärjestelmä olisi reilu ei ole varma siitä että tämänkin hallituskauden aikana verojärjestelmää tarkoituksenani oli äänestää jaa

toivon että saan vastauksia verotukseen toivon että saan vastauksia maakuntavaaleihin toivon että saan vastauksia siihen mikä tämä marssijärjestys sotessa ja maakuntauudistuksessa on

tässä salissa on käytetty sekä hyviä että vähän heikompia puheenvuoroja tästä itse aiheesta mutta jos yksi asia on tullut tästä keskustelusta selville niin se on se että hallituspuolueiden edustajat eivät hirveän paljon arvosta asiantuntijoita asiantuntijalausuntoja perusteellista valmistelua omassa lainsäädäntötyössänsä mikä on valtavan surullista koska tämän hinnan maksavat meidän lapsemme meidän nuoremme meidän tulevaisuutemme

kyllä minä esittäisin kysymyksen millä tavalla se parantaa varhaiskasvatuksen laatua että kun nyt jo meillä ovat hoitajat täystyöllistettyjä päiväkodeissa niin sen lisäksi vielä lisätään ryhmäkokoja ja sitten näillä osa aikaisilla lapsilla ryhmäkoot ovat jo erittäin suuria

kyllä ihmettelen suuresti näitä ajatuksia laadun parantamisesta kun tässä nimenomaan ollaan heikentämässä lasten oikeuksia ja ollaan myös kasvattamassa ryhmäkokoja mikä vaikeuttaa huomattavasti päiväkotien arkea

arvoisa puhemies

tässäkin keskustelussa on paljon puhuttu siitä että työelämä on pirstaloitunut ja silppuuntunut ja näin on mutta tähän tilanteeseen ei olla päädytty aivan itsestään vaan juuri nämä nollatuntisopimukset ovat yksi elementti joka on pirstonut työmarkkinoita koska se on mahdollistanut työn teettämisen ilman kunnollista työsuhdeturvaa joka muuten työntekijöille kuuluisi

mutta vielä vähän toivoisin kyllä pontevuutta koko hallitukselta ja tietenkin myös työministeriltä siihen että oikeasti tunnistetaan se ihmisten ahdinko ne epävarmuudet mitä työelämään liittyy se epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja että siihen suhtaudutaan sillä vakavuudella minkä se ansaitsee koska juuri näiden nollatuntisopimusten kauttahan me luomme työelämään epävarmuutta

esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen voisi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovuttaisiin

transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista puolestaan poistettaisiin edellytys jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

sinänsä nämä liitännäislait nämä muutokset ovat erittäin hyviä erittäin kannatettavia ja niitä itse tuen

arvoisa puhemies

yksikään hallituspuolue ei kertonut vielä ennen vaaleja että on yhtiöittämässä lähes koko sosiaali ja terveydenhuollon julkisen toiminnan

kuitenkin valiokunta kiinnitti myös huomiota useisiin kohtiin jotka edelleen näiden liitännäislakien muutoksen jälkeenkin ovat ongelmallisia ja haluan niitä nostaa tässä vielä esiin

ensinnäkin yksi ongelma joka tänne jää on se että vaikka rekisteröidyn parisuhteen voi tulevaisuudessa siis ilmoitusmenettelyllä muuttaa avioliitoksi niin tämä sama ilmoitusmenettely ei kuitenkaan koske ulkomailla rekisteröityneitä pareja vaan edelleen näiden parien osalta täytyisi menetellä niin että parin tulisi erota ja sitten solmia avioliitto jos se haluaa tämän parisuhdestatuksensa muuttaa avioliitoksi

pääministeri sipilä äsken täällä peräänkuulutti sitä että opposition pitäisi olla iloinen että näiden yhtiöittämislinjausten seurauksena nyt voimme keskustella näistä asioista

se olisi ollut äänestäjien näkökulmasta reilua

heillä olisi ollut oikeus tietää että hallitus kaavailee massiivista yhtiöittämistä ja todennäköisesti myös tästä seuraavaa yksityistämistä koska hallitus on samaan aikaan linjannut sen että se tulee myymään julkista omistusta näiden omien kärkihankkeidensa rahoittamiseen

eli tässä jäi vielä ongelma olemaan ja myös lakivaliokunta kiinnitti tähän mietinnössään huomiota

tämä on kuitenkin mahdollista muuttaa sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla ja tietenkin on toivottavaa että näin pyritään mahdollisimman pikaisesti tekemään

toinen ongelma koskee lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta

sinänsä on hyvä että naimattomuusvaatimus tästä laista poistetaan mutta edelleen tänne lakiin jää merkittäviä ongelmia ihmisoikeusnäkökulmasta mistä suomi on saanut myös kansainvälisiltä ihmisoikeustoimijoilta huomautuksia

eräs keskeinen näistä on se että edelleen transihmisiltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä eli sterilisaatiota jotta virallinen sukupuoli voidaan vahvistaa

tämä loukkaa tietenkin aivan näiden ihmisten perusihmisoikeuksia on edelleen räikeä ihmisoikeusloukkaus suomalaisessa lainsäädännössä ja tähän myös lakivaliokunta kiinnitti huomiota

yhtä lailla se kiinnitti huomiota siihen että tämä laki on myös kokonaisuudessaan ongelmallinen eli jos ja toivottavasti kun tulevaisuudessa tämä koko translaki avataan niin se olisi hyvä uudistaa itsemääräämisoikeuden näkökulmasta kestäväksi

sinnekin jäi vielä ongelmia ja myös näihin valiokunta kiinnitti huomiota

eli kyse on siitä että samaa sukupuolta oleva pari käytännössä naispari ei voi nytten vastaisuudessakaan saada hoitoa pariskuntana tästä avioliittolain muutoksesta ja näitten liitännäislakien muutoksista huolimatta

arvoisa puhemies

olisin halunnut käyttää sen puheenvuoron minkä aikaisemmin tässä salissa käykin niin olisi halunnut käyttää käytin vastatakseni edustaja zyskowiczin sarkomaan ja ministeri grahn laasosen puheenvuoroihin mutta valitettavasti sitten se vastauspuheenvuoro olisi kaikunut kuuroille korville kun te täältä salista marssitte aikaisemmin ulos

tämä taas on lasten oikeuksien näkökulmasta hyvin hankala tilanne esimerkiksi sellaisessa tilanteessa jossa synnyttävä vanhempi kuolee synnytyksessä eli edelleen säilyy tilanne että lapsella on vain yksi juridinen vanhempi kun hänellä tietenkin toivottavasti olisi mahdollisuus kahteen juridiseen vanhempaan

teille olisin halunnut esittää vastauksen liittyen siihen kun te täällä veitte keskustelun pois näistä korkeakouluihin kohdistuvista leikkauksista tähän ministeri stubbin asemaan

tämä hallitus voisi sen korjata tuomalla eduskuntaan käsiteltäväksi jo valmistellun esityksen äitiyslaista

nimittäin oppositiohan on vaatinut täältä että me haluaisimme pääministerin ilmoituksen näistä keskusteluista mitä ministeri stubb on täällä salissa kertonut ja mikä ei sitten ole pohjautunut välttämättä totuuteen

se viime vaalikaudella jo valmisteltiin oikeusministeriössä mutta sitä ei eduskuntaan tuotu eli tämäkin hallitus voisi asian korjata vain sillä että se toisi jo nyt valmiiksi valmistellun esityksen eduskuntaan jossa me voisimme sen käsitellä

tässä muutamia huomioita

kokonaisuudessaan nämä liitännäislakien muutokset ovat hyviä ne tukevat jo sitä kehitystä mikä viime kaudella aloitettiin tasa arvoisen avioliittolain hyväksymisen myötä mutta edelleen jää monia merkittäviä ongelmia tänne lakien sisään ja näitä pitää tietenkin erikseen tarkastella

todella istumme edustaja laukkasen kanssa lakivaliokunnassa ja tätä asiaa olemme hyvin perusteellisesti siellä käsitelleet kuulleet lukuisia asiantuntijoita hyvin laajan käsittelyn käyneet siellä läpi ja minun mielestäni nämä lakiesitykset nämä liitännäislait ovat todella hyvin perusteltuja

sikäli ehkä hieman vääristelitte tuossa omassa puheenvuorossanne osaltanne tätä kokonaisuutta koska hyvin tiedätte sen että me emme näiden liitännäislakien kautta pääse näihin kaikkiin ihmisoikeusongelmiin käsiksi vaan ne vaativat erillisiä lakikäsittelyitä puhuimme me sitten translain uudistamisesta tai tästä hedelmöityshoitolain kokonaisuudesta äitiyslaista

eli kaikkea emme pysty korjaamaan mutta ehdottomasti nämä lakiesitykset vievät tätäkin näkökulmaa eteenpäin ja ovat kyllä todella hyviä

lakivaliokunta teki hyvää ja perusteellista työtä tässä eli mistään vuotavasta seulasta ei suinkaan ole kyse vaan hyvistä esityksistä mutta ne eivät ole riittäviä muitakin tarvitaan

olen iloinen siitä toteamuksesta minkä edustaja kurvinen täällä totesi että hallitus on sitoutunut tai ainakin te haluaisitte että hallitus sitoutuisi vahvemmin siihen että pyritään kitkemään aggressiivista verosuunnittelua verovälttelyä

olen myös samaa mieltä siitä että paljon olisi tehtävissä euroopan tasolla mutta toisaalta olen myös edustaja hassin kanssa samaa mieltä että paljon olisi tehtävissä myös täällä kotimaassa ja tästä tullaan juuri siihen mistä edustaja harakkakin puhui eli näiden sanojen ja tekojen välisestä ristiriidasta

olen iloinen siitä että te sanoissanne puhutte verovälttelyä aggressiivista verosuunnittelua vastaan veronkiertoa vastaan mutta valitettavasti teidän teoissanne nämä puheet eivät ole näkyneet

vasta viime syksynä me näimme eduskunnassa useita esityksiä joilla oltaisiin helpotettu harmaata taloutta veronkiertoa talousrikollisuutta

te esititte silloin vielä alun pitäen harmaan talouden torjunnan määrärahojen leikkauksia te esititte hallintarekisterilakia joka olisi mahdollistanut omistusten piilottamisen ulkomaille hallintarekistereiden taakse ja te esititte tehokkaan katumisen lakia joka olisi antanut vuoden armahduslain niille henkilöille ketkä ehkä ovat piilottaneet varojansa veroparatiiseihin

eli valitettavasti toistaiseksi teidän puheenne ja tekonne ovat kyllä melkoisessa ristiriidassa ja toivon että te myös teoissanne tartutte kunnolla tähän kokonaiseen veronvälttelyn veronkierron ongelmaan ette vain vetoamalla euroopan unioniin vaan myös täällä kotimaassa ja teette esityksiä joilla te aiotte näitä teidän puheitanne myös laittaa täytäntöön

edustaja kurviselle muistin virkistykseksi

hallintarekisterilaki todella on ollut aiemmin esillä ja kaksi kertaa se on torpattu sosialidemokraattisten valtionvarainministereiden toimesta ensin valtiovarainministeri urpilaisen ja sen jälkeen valtiovarainministeri rinteen eli sosialidemokraattien track record tässä asiassa on kyllä varsin yhdensuuntainen

sitten haluaisin todeta myös sen että olen iloinen siitä että te tunnustatte että hallituksen esitykset olivat täysin luokattomia ja huonoja kun ne tänne eduskuntaan tulivat niin tämän harmaan talouden torjunnan määrärahoihin esitetyt leikkaukset jotka sitten lakivaliokunta yksimielisesti omassa lausunnossaan kyllä torppasi kuin myös tämä hallintarekisterilaki ja sitten tämä tehokkaan katumisen laki että ne olivat täysiä susia

opposition huumassa sosialidemokraatit nostivat tämän vaan sen takia että oppositio muun muassa sosialidemokraatit kansalaiset ja myös media nostivat nämä epäkohdat esille